hän voi myös todistaa että ainakin tässä maassa suomalaisten kehitysapurahoja käytetään erittäin vastuullisesti ja tuloksekkaasti ja siitä käytöstä otetaan jopa maailmanlaajuisesti oppia

eli siinä mielessä olemme näistä virheistä varmasti paljon oppineetkin

kun annetaan aina sellainen kuva miksi niitä tänne hommataan oli edustaja hakkaraisen kommentti täytyisi nähdä että emme me voi sulkea rajojamme ja eristäytyä tähän maahan

suurin osa ulkomaalaisista tulee tänne avioliittojen kautta kun suomalaiset matkustavat maailmalla

pitäisikö joku virkamies lähettää jokaisen suomalaisen perään että älä rakastu vääränmaalaiseen ihmiseen joka ei tule tekemään tänne työtä tai vastaavaa

meillä on eun sisäiset työmarkkinat schengenin sopimuksen vapaa liikkuvuus

arvoisa puhemies

edustaja myllykosken kriittisen kannanoton jälkeen pyysin tämän puheenvuoron kertoakseni mitä mieltä vasemmistoliiton ryhmässä tästä esityksestä ylipäätänsä ollaan ja siitä että me emme yhtyneet valiokunnassa perussuomalaisten ja keskustan vastalauseeseen ja näihin eriäviin esityksiin

tämä siksi että jo hallitusohjelmaneuvotteluissa olimme mukana kun yhdessä sovittiin että valtionosuusjärjestelmä tullaan uudistamaan ja on tietysti loogista kun on ollut mukana sopimassa että näin tehdään myös viedä tätä hanketta tässä nykyisessäkin asemassa missä olemme

myös hallinnon ja kehittämisen ministeriryhmässä on ollut mukana ministeri kyllönen joka on valmistellut tätä hanketta ja pystynyt vaikuttamaan sen sisältöihin niin että siellä on elementtejä jotka todellakin ottavat huomioon tärkeimmät muutostarpeet

nyt kun on menty eteenpäin niin vielä loppuvaiheessa se mitä puoluehallituksemme kannanotossa vaadimme että harvan asutuksen kuntien asemaa pitää loppuvaiheessa vielä parantaa toteutuu

siitä pitää tunnustus antaa että vielä sen hallituksen ensimmäisen esityksen jälkeen tavallaan sitä esitystä muutettiin tämän lausuntokierroksen jälkeen niin että lievennettiin niitä ihan kohtuuttomia menetyksiä mitä harvan asutuksen kunnille oli tulossa ja myös tätä voimalaitoskuntien asemaa parannettiin siinä vaiheessa

arvoisa puhemies

syitä tähän ovat tietenkin vientiteollisuuden kriisi ja palvelutarpeen kasvu mutta myös aivan liian pitkään jatkunut veronalennuspolitiikka joka on rapauttanut meidän veropohjaamme

eli tässä toteutuu hyvin moni tavoite mitä meillä on ollut ja tämä koko järjestelmä nyt modernisoituu päästään eroon niistä ikivanhoista erittäin monimutkaisista laskentakaavoista joita ei pystynyt enää ennustamaan eikä tulkitsemaan kukaan

siinä mielessä näemme että tämä on askel eteenpäin ja ryhmämme tulee tulevissa äänestyksissä hyvin valtaosaltaan tukemaan tätä hallituksen esitystä

eli siinä mielessä ne laskelmat joissa miljardikaupalla leikataan ja romutetaan ovat hieman harhaanjohtavia ja tämän toivoisi otettavan huomioon kun tätäkin keskustelua käydään että kokonaismäärässä leikkaamme nyt sitä ennakoitua kasvua

yleensä kun käsitellään tätä budjettiluokkaa suurin huomio on poliisissa ja poliisin resursseissa ja valiokunnassakin ja jaostossa siihen kohdistuu kaikista painavimpia ja radikaaleimpiakin kannanottoja

se on ollut taho joka on tunnollisesti toimeenpannut kaikki säästöpäätökset nurkumatta valittamatta etsinyt rakenteelliset uudistukset mutta tänä vuonna rajavartiolaitos esiintyi sekä jaostossa että valiokunnassa hyvin poikkeuksellisella tavalla viestittäen että näillä määrärahoilla he eivät pärjää eivätkä pysty suorittamaan perustehtäväänsä

tästä olen huolissani ja haluan kysyä ministeriltä

arvoisa puhemies

vasemmistolle köyhyyden kitkeminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat aatteellinen perusta jonka varaan koko liike rakentuu

vasemmisto onkin pitänyt pienituloisten puolta jo yli sadan vuoden ajan ja saanut aikaan yhteiskunnallisen kehityksen jonka avulla koko kansa on päässyt koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin ja äärimmäinen köyhyys ja nälkä on pitkälti kitketty maastamme

tällä viikolla vasemmistoliitto ja keskusta ovat tehneet hallitukselle välikysymyksen eriarvoistumisesta ja pienituloisten asemasta ja olemme saaneet sen tänne saliin keskusteltavaksi

tämän kautta halusimme tuoda esille huolemme pienituloisten tilanteesta ja yritämme saada aikaan muutosta inhimillisempään suuntaan

arvoisa puhemies

vähän aikaa sitten edustaja zyskowicz joka on jo poistunut irvaili vertaukselleni suomi neidosta kuilun partaalla mutta haluan todeta että näillä kokoomuksen opeilla me todella murskaudumme sinne kuilun pohjalle

itse haluan nostaa esille kolme erilaista eriarvoisuuteen liittyvää ilmiötä eli pienituloisimpien toimeentuloon kohdistuvat indeksileikkaukset joista tänään on puhetta riittänytkin lasten harrastusmaksujen nousemiseen liittyvän perheiden eriarvoistumisen josta ei olla puhuttu ja pörssipomojen ahneet ja kohtuuttomat palkitsemisjärjestelmät jotka aina ansaitsevat oman sijansa keskus telussa

veronalennuksilla rapautetaan meidän veropohjaa ja sitten ylimitoitetuilla leikkauksilla viimeistellään palvelujen näivettyminen ja työttömyyden paheneminen

se on työttömyys

hallituksen kehyspäätösten seurauksena kaikkein pienituloisimpien asemaa heikennetään

meillä on puolen miljoonan ihmisen työttömyys

työttömiltä eläkeläisiltä ja opiskelijoilta leikataan indeksistä iso osa pois

onko joku järki olla tekemättä nämä investoinnit nyt tässä tilanteessa ja sillä tavalla pahentaa työttömyyttä

myös lääkkeiden kela korvauksista leikataan

pahimmillaan kaikki nämä leikkaukset kumuloituvat yhteen pienituloiseen lapsiperheeseen tavalla jota ei voi hyväksyä

syksyn budjettiesityksessä mukana olevat monimutkaiset uudet verovähennysjärjestelmät ovat vain epätoivoinen yritys lepytellä leikkauksista tuohtuneita kansalaisia mutta ne eivät korvaa pienituloisille aiheutuvia menetyksiä

lähtökohtaisesti jokaisella lapsella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa mutta liian usein käy niin ettei vähävaraisten lapsiperheiden tai yksinhuoltajien lapsilla ole mahdollisuutta itselleen mieleiseen harrastukseen

tutkimusten perusteella kustannuksien nousu on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana nopeaa ja nykyisin harrastuskulut alkavat olla liian korkeita jo keskituloisille työssä käyville perheillekin

perheen taloudellisen aseman ei pitäisi määritellä lapsen harrastamista

kolmantena ja viimeisenä ilmiönä haluan nostaa esille suomessa sen että ahneutta puhtaimmillaan edustavat eri osakeyhtiöiden johtajien hillittömät bonus ja optiojärjestelmät

yhtiöiden johtajien bonus ja optiojärjestelyt on kansalaisten piirissä koettu täysin kohtuuttomina koska palkkioista päätetään pienessä piirissä ja varsinaisen palkan päälle maksettavien bonusten taso nousee usein aivan käsittämättömän korkealle tasolle

samanaikaisesti ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien yleistymisen kanssa on työmarkkinoilla kaikilta työntekijöiltä edellytetty malttia palkkaneuvotteluissa ja onkin tehty lähes nollatason tai oikeastaan miinusmerkkisiä yleisiä työehtosopimuksia

poliitikot ja elinkeinoelämä ovat perustelleet palkkamalttia muun muassa julkisen talouden velkaantumisella ja teollisuuden kilpailukykyongelmilla mutta pörssipomoja nämä tekijät eivät näytä koskettavan ollenkaan

pörssipomojen palkkiot eivät ole missään linjassa yhteiskunnallisen tilanteen kanssa ja lainsäätäjien on tehtävä kaikki mahdollinen kohtuuttomuuksien karsimiseksi

lopuksi minäkin haluan esittää kannatukseni edustaja hännisen epäluottamuslause esitykselle

tässä käsittelyssä oleva asia on vähän pilkottu täällä eduskunnassa eri valiokuntiin niitten luonteen mukaisesti

tässä nyt korotetaan näitä kiinteistöveron rajoja mutta sitten hallintovaliokunnassa on toinen esitys joka liittyy tähän ihan samaan asiaan ja jossa tästä esityksestä kunnalle tulevat rahat otetaan takaisin valtiolle

eli tämä esitys jota perustellaan sillä että tämä jotenkin kohentaisi kuntataloutta tällaisenaan jos olisikin vain tämä esitys joka nyt on meidän edessämme jotenkin kohentaisikin kuntataloutta ja antaisi kunnille lisää kiinteistöverotuottoja

uskallan näin tehdä koska aika pitkälle olen itse kirjoittanut nämä eri lausunnot ja kannanotot mitä tähän asti on tehty

lähtökohdista on tärkeää todeta että mielestämme kuntauudistus on tärkeää toteuttaa palveluiden turvaamisen ja yhdyskuntarakenteen eheytymisen ja kunnallisen demokratian kehittämisen kannalta

mutta tälle ajalle tyypillisesti kuitenkin toisella kädellä sitten toiselta puolen otetaan eli kaikki nämä rahat joita tämä kiinteistövero olisi tuottamassa kunnille tullaan sitten toisen lain kautta ottamaan kunnilta pois valtiolle

on syytä myös muistaa että ongelmat väestökehityksessä ta loudessa tai palveluiden laadussa tai saatavuudessa eivät häviä pelkästään kuntarajojen siirtelyllä vaan tarvitaan laaja alaista vuorovaikutteista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä tasa arvoisemman kuntakentän aikaansaamiseksi

tämä lain merkitys kunnille on ihan nolla

ainoastaan kunnassa asuvien ihmisten asumiskustannukset nousevat tämän johdosta ja se siirtyy sitten vuokriin ja monelle pienituloiselle asujalle aiheuttaa konkreettisia vaikeuksia elämään

on määriteltävä mitä tarkoitetaan lähipalveluilla ja otettava huomioon suurten kaupunkien ja seutukuntien haasteet erityisesti syrjäytymisen ehkäisyssä yhteisten palvelujen tuottamisessa ja toimivan yhdyskuntarakenteen muodostamisessa

halusin tämän tuoda esille tässä keskustelussa että riittää kolikon yksi puoli on

tämä esitys jossa kunnat saavat mahdollisuuden verottaa lisää kiinteistöveroja on vain kolikon yksi puoli ja toinen puoli on se että nämä rahat tullaan imuroimaan kunnilta pois emmekä kunnat mantereelle kunnolla kun

tärkeää on huomata ja huolehtia että kuntauudistus ei saa muodostua ulkoistamisen palvelujen heikentämisen eikä työehdoilla keinottelun välineeksi

yleiskeskustelu on pysähtynyt ennen kuin ne ovat kerenneet kunnolla kunnan kassassa käydäkään

samalla on myös valmisteltava sosiaali ja terveydenhuollon rakenne ja rahoitusuudistusta kiinteästi kytkeytyneenä kuntarakenneuudistukseen hallitusohjelman mukaisesti

demokratia on tärkeä asia ja tällä uudistuksella on vahvistettava vaaleilla valitun kunnanvaltuuston ja sen asettamien luottamushenkilöiden päätösvaltaa sekä asukkaiden suoria vaikuttamismahdollisuuksia oman kuntansa kehittämiseen

arvoisa puhemies

eilen käytiin täällä keskustelua suomalaisesta energiapolitiikasta ja koko suomalaista energiapolitiikkaa kyllä leimaa semmoinen hyvin lyhytjänteinen ajattelu

liikkuvan poliisin lakkautuksesta ja poliisin rakenneuudistuksen kolmannesta vaiheesta on kyllä keskustelua riittänyt ja välillä se on ollut kovinkin kitkerää ja kiihkeää

uudistuksen kautta on saatava lisää välineitä lähidemokratian kehittämiseen ja myös kunnalliset kansanäänestykset voivat olla yksi tapa kuntauudistuksen edistämiseksi

erilaiset verot nousevat ja laskevat vuoden välein ja niiden energiayhtiöiden jotka haluaisivat satsata joihinkin tiettyihin asioihin on hirveän vaikea arvioida omia investointejaan koska tämä energiapolitiikka on niin poukkoilevaa

nyt kun hallitus teki päätökset siitä miten liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin integrointi tehdään on kyllä syytä sanoa kiitos sisäministerille ja myös erityisesti liikenneministerille siitä että nämä huolenaiheet otettiin tosissaan

arvoisa puhemies

tämä käsissä oleva esitys on yksi esimerkki siitä

jos edetään niitten kirjausten mukaan jotka siinä ovat mukana niin jos niitten mukaisesti edit ja jos ja kun edetään sen mukaisesti että liikenneturvallisuuden ja liikennevalvonnan taso tullaan säilyttämään kaikissa paikallispoliiseissa omana yksikkönään ja kaikki nämä poliisit tekevät edelleen sitä samaa työtä niin moni huoli on ollut turha

metropolialueiden maankäytön ja julkisen liikenteen yhteisen suunnittelun varmistaminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ovat kuntauudistuksen tärkeimpiä tavoitteita

on kuitenkin muistettava että erityinen metropolialueen hallinto on mahdollista toteuttaa pääkaupunkiseudulle hallitusohjelman mukaisesti

olen ihan varma että tätä tullaan seuraamaan erityisen tarkasti ja siksi toivonkin että liikenneministeri ja sisäministeri jatkavat tätä työtä ja toteuttavat sen päätöksen siinä muodossa kuin se on kirjattu pilkulleen

taloudesta ja hallinnosta muutama sana

huomautamme että kuntauudistuksen edistämiseksi tarvitaan myös positiivisia kannustimia eli niin sanottuja porkkanarahoja

tässä yhteydessä on uudistettava myös monimutkainen valtionosuusjärjestelmä vastaamaan kuntien tarpeita ja muutoksella on poistettava kuntien välisen yhteistyön sekä kuntaliitosten esteitä

me vasemmistoliitossa olemme laajasti sitä mieltä että tämä windfall vero olisi pitänyt saattaa voimaan ja se olisi ollut hyvä keino leikata ydinvoiman ja vesivoiman tuottajien ansiotonta voittoa yhteiskunnan käyttöön

voimavaroja on siirrettävä hallinnosta palveluihin ja hallintoa kehitettävä siihen suuntaan että epädemokraattisia hallintohimmeleitä voidaan purkaa

kerron tässä vaiheessa jo että todennäköisesti toisessa käsittelyssä tulemme sitten esittämään tämän lain hylkäämistä koska näemme suurena tappiona että windfall vero pistettiin

samalla on varmistettava kuntien eläkejärjestelmien kestävyys

yleiskeskustelu on vääristynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on roskakoriin

kunnilla on oltava uudistuksessa mahdollisuus itse rakentaa rakennekriteereihin pohjautuva uusi kunta jossa toimivat palvelut lähidemokratia ja turvallinen sekä ekologinen yhdyskuntarakenne toteutuvat

ihan viimeiseksi muistutan että henkilöstön asema on turvattava muutostilanteessa hallitusohjelman mukaisesti ja työsuhdeturvan on kosketettava myös uudistusten myötä mahdollisesti uusiin yhtiöihin tai liikelaitoksiin siirtyvää henkilöstöä

näillä peruslinjauksilla vasemmisto on evästänyt kuntaministeriä tässä kuntauudistushankkeessa ja toivon että tämän mukaisesti jatkossa voimme yhdessä viedä tätä eteenpäin

itse kun olen avioliitossa elävä ja jo lisääntynyt lihaa syövä heteromies niin varmaan olen sitten perussuomalaisten käsityksen mukainen ideaalihenkilö

en aikonut edes käyttää täällä puheenvuoroa mutta koska perustelut ovat olleet niin kummallisia niin on pakko kyllä pyytää että eduskunta voisi jollakin tavalla käsitellä asiallisesti asioita

jotta vasemmistoliitto ei vaikuttaisi tylyltä ja kiittämättömältä niin myös minä haluan kiittää koko eduskuntaryhmän puolesta ministeriä hyvästä yhteistyöstä

arvoisa puhemies

se että niikko kumoaa tätä joihinkin telttailuoikeuksiin vedoten hirvisaari puhuu minareettien rakentamisesta ja lopuksi vielä mäkipää moniavioisuudesta ja lähiomaisten keskenään pariutumisesta ei kyllä liity tähän asiaan yhtään mitenkään ja on erittäin epäasiallista tätä vakavissaan tehtyä tärkeää hanketta kohtaan

me olemme tehneet eri asioissa yli kolme vuotta minusta hyvää yhteistyötä ja ministeri on aina ottanut meidät vakavasti ja kuunnellut huoliamme ja antanut vastauksia ja olemme saaneet aikaan myös monta hyvää tulosta

tasavallan presidentti uudenvuodenpuheessaan halusi näyttää esimerkkiä suomalaiselle eliitille ja yritysjohtajille näin minä tulkitsin etupäässä yritysjohtajille siitä että ne ihmiset jotka tässä yhteiskunnassa ovat kaikista hyväosaisimpia voivat vapaaehtoisesti kantaa enemmän vastuuta ja osallistua taloudellisesti vaikeina aikoina yhteiskunnan rahoittamiseen

tämä oli mieluista kuultavaa periaatteessa koska tuloerojen kaventaminen on vasemmistoliitolle erityisen tärkeä asia

mutta vasemmistoliitossa me kannamme huolta siitä että me haluamme välineitä jotka ovat oikeasti tehokkaita ja siksi verotus on sellainen asia josta pitää puhua

tämä hallitus on säätänyt solidaarisuusveron eli rikkaiden hyväosaisten lisäveron ja se on hyvä väline oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen ja tuloerojen tasaamiseen

tällöin sillä olisi vaikuttavuutta valtiontalouteen ja oikeudenmukaisuus toteutuisi

koska tämä yritysjohtajille suunnattu viesti ei näytä olevan kovin tehokas kaivoin täältä äsken esimerkiksi ekn puheenjohtajan pukin kommentin hän piti yritysjohtajien palkkojen laskemista teennäisenä omassa kannanotossaan tämä ei näytä tehoavan siksi ehdotan että lopetetaan nämä yritysjohtajien anelemiset palkkatalkoisiin lasketaan solidaarisuusveron alarajaa

silloin kaikki osallistuvat kaikki hyväosaiset pääsevät osallistumaan myös kansanedustajat pääsevät tällä tavalla tasapuolisesti osallistumaan isänmaan taloustalkoisiin

edustaja zyskowicz ihan oikein huomasi ja noteerasi sen että nimenomaan yritysjohtajat ovat se porukka joka on tällä hetkellä solidaarisuusveron piirissä

se mitä tarkoitin oli että laajennettaisiin tätä veropohjaa nimenomaan siihen että koko ylempi keskiluokka suomessa pääsisi maksamaan solidaarisuusveroa se joukkue joka on tällä hetkellä kohtuullisen turvatuissa oloissa ja johon luen myös kansanedustajien kuuluvan

kyllähän se on nyt tutkittu monella ihan maanpuolustustiedotuksen tutkimuksellakin että suomeen ei koskaan itsenäisen historian aikana ole kohdistunut näin vähäistä sodan uhkaa kuin tällä hetkellä

ja minne se sodan uhka kyllä vähiten kohdistuu siis olen syntyisin raahesta missä tämä tutkaongelma nyt on niin siihen että ruotsi hyökkää raaheen

kun tämmöinen puolustusvoimain tutka asema meinasi estää kaikkien näiden jo tutkittujen laajojen tuulivoimaselvitysten ja kaavoitusten etenemisen kun pelätään ruotsin hyökkäystä raaheen niin onhan se aivan absurdi esitys

kukaan suomalainen ihminen ei olisi sitä ainakaan sataan vuoteen edes huomannut tuleeko tuo tutka tuonne vai ei mutta nyt se on ratkaistu näin ja hyvä että se on jollakin tavalla ratkaistu koska järjettömintä olisi ollut se että täysin mielikuvituksellisten uhkakuvien vuoksi olisi jätetty nämä kaikki hyvät hankkeet tekemättä

on mukavaa että entinen ministeri oikein odottaa puheenvuoroani siellä salin puolella

olen osallistunut viimeisen puolen vuoden aikana tässä salissa aktiivisesti kuntauudistuksesta käytyyn keskusteluun myös erilaisiin tilaisuuksiin ympäri maata ja valitettavasti olen tullut johtopäätökseen että liian moni kansanedustaja on ymmärtänyt oman tehtävänsä väärin

veronmaksajat eivät maksa meille kohtuullisen hyvää palkkaa siitä että keksimme mitä mielikuvituksellisimpia uhkakuvia ja pelottelemme niillä kansalaisia

päivältä helmikuuta puheenjohtaja kiviniemen tiedote joka on otsikoitu sinipunahallitus repii suomea rikki

tuhoamisesta sodasta kuntien lahtauslistoista puhuminen se on ällöttävää ja sen seurauksena moni kansalainen aidosti kokee lisääntyvää turvattomuutta

viime vuosina kuntien väliset talouserot ovat kasvaneet palvelujen laatu ja saatavuus ovat heikentyneet väestökehitys on epätasaista yhteistyö maankäytössä ontuu ja päätöksenteko on karannut kuntalaisten ulottumattomiin

paljon puhuttuja kyläkoulujakin on lakkautettu viime vuosina sadan koulun vuositahtia eikä terveyspalvelujen saatavuudessakaan ole tällä hetkellä hurraamista

kunnanvaltuuston itsenäisyysjulistukset eivät auta jos todellisuudessa jo muutama vakava sairastapaus horjuttaa kunnan talouden kriisikuntien kasvavaan joukkoon esimerkkinä äsken kuultu kihniön edustajan mäkipään itsenäisyysjulistus

ongelmat väestönkehityksessä taloudessa tai palveluissa eivät tietenkään häviä kuntarajojen uudelleenpiirtämisellä mihinkään mutta suurempien kuntien myötä yritetään kuitenkin luoda tasa arvoisemmat elämän edellytykset suomeen

helmikuuta hyvä tilasto jossa osoitettiin että pienten maaseutujen kuntalaiset jo tällä hetkellä maksavat tuhansia euroja enemmän veroja kuin esimerkiksi ihmiset kauniaisissa ja vastineeksi tästä kohoavasta maksutaakasta he saavat kuitenkin vähemmän palveluja kuin kevyemmin verotetut kasvukeskusten ihmiset

arvoisa puhemies

kuntajakoselvitykset luovat edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle ja hälventävät kritiikkiä ylhäältä sanellusta kuntauudistuksesta

uuden oulun päättäjille tällainen selvitys on tuttu parin vuoden takaa ja kokemus on että selvitys parhaimmillaan poistaa esteitä kuntaliitoksilta ja saa kunnat puhaltamaan yhteen hiileen

kuntakarttojen repiminen ja kuntasodan julistaminen ei turvaa yhdenkään ihmisen palveluita eikä rakenna valoisampaa tulevaisuutta mihinkään seutukuntaan

toivottavasti kevään aikana ihmisten pelottelu loppuu ja pääsemme tässäkin salissa asialliseen keskusteluun keinoista joilla kuntalaisten palvelut parhaiten turvataan

arvoisa puhemies

tänään käytyyn hallitusohjelmakeskusteluun ajattelin tässä puheenvuorossani tuoda kolme pointtia kuten uudella pääministerilläkin on tapana

ensimmäinen pointti on se että tässä salissa yksikään puolue vasemmistoliiton lisäksi ei ole kantanut huolta näistä indeksileikkauksista jotka osuivat kaikista pienituloisimpiin ja joita ei peruttu näissä minihallitusneuvotteluissa

eli suomen kaikista pienituloisimpien ja vähäosaisimpien huolenpito on näyttänyt jäävän uuden opposition huoleksi koska ainoana puolueena olemme tänään sen perään peräänkuuluttaneet ja nähneet sen erityisen tärkeänä asiana ja epäoikeudenmukaisena päätöksenä

toinen pointti tähän keskusteluun on se että tämä suuri kasvupaketti joka ensi alkuun kun minäkin tiedotustilaisuuden katsoin vaikutti siltä että vau tuo kyllä nyt tarvittiin suomen talouden piristysruiskeeksi on kyllä tämän päivän keskustelussa kuihtunut aika mitättömäksi

kyse on merkittävästä positiivisesta signaalista mutta se ei siis yksin olennaisesti muuta suomen talouskehityksen suurta kuvaa

tämä on suurelta osin tyhjän päällä rahoitus puuttuu jää seuraavien hallituksien huoleksi ja välittömät vaikutukset ovat hyvin vähäiset

kolmas pointti on se että kun näistä liikennehankkeista on kannettu huolta niin päättää jotka suuntautuvat muualle kuin pääkaupunkiseudulle tai tampereelle on kannettu huolta niin kuten debatissa sanoin odotukset siitä että nyt sitten syksyn budjettiriihessä tapahtuisi jotakin merkittävää ja mullistavaa ovat kyllä kovin toiveikkaita sillä tässä samaisessa ohjelmassa sanotaan seuraavaa

muun kuin helsingin seudun infrastruktuurirakentamisen osalta hallitus päättää liikennehankkeiden aikaistamisen laajuudesta kehyksen puitteissa syksyn budjettiriihessä

samalla arvioidaan nopeasti käynnistettävät työllisyyttä edistävät pienet elinkeinopoliittiset liikennehankkeet sekä perustienpidon tarpeet

eli niihin puheisiin joissa toiveikkaana sanotaan että kyllä sitten syksyllä tapahtuu suhtaudun hieman epäilevästi

pohjois pohjanmaalla teimme myös omia linjauksia minihallitusneuvotteluihin ja haluan muutamista asioista muistuttaa koska näyttää siltä että ilmeisesti ne meidän linjauksemme tuolla maakuntahallituksessa on hukattu täällä helsingissä koska mikään niistä ei ole päässyt tähän stubbin hallitusohjelmapaperiin

esitimme välttämättömiä liikennehankkeita

sen lisäksi muistutimme logistiikkatuesta jota yritykset pohjoisessa tarvitsevat ja halusimme myös muistuttaa laajakaista kaikille hankkeen rahoittamisesta että se on pohjois suomelle erittäin tärkeä jotta sinne voidaan yritystoimintaa joka puolelle rakentaa

muistutimme myös pyhäjärven laguna hankkeen tärkeydestä pohjois suomen kehittämiselle ja keskeneräisten vesihuoltohankkeiden valtion rahoitusta myös esitimme toiveenamme